eli minä haluaisin nähdä minkälainen on se ministeri joka lähtisi muuttamaan tätä asetusta vastoin perustuslakivaliokunnan tahtoa vastoin oikeuskanslerin tahtoa ja vastoin yksimielistä työryhmää

uudelleenarvioinnin tarpeesta sovittiin myös hallitusneuvotteluissa ja hallitusohjelmassa on maininta tarpeesta uudistaa lainsäädäntöä niin että se turvaa paremmin seksuaalisen itsemääräämisoikeuden

elikkä kun tässä oliko se edustaja mattila kysyi myös tästä sisältyykö tähän esitykseen jokin heikentävä kohta siinä mielessä että joku joka on tänä päivänä hyväksytty saamelaisten vaaliluetteloon ei olisi sitä nyt tämän uuden lain perusteella niin sellaista ei ole

tässä tuli esille puheenvuorossa että minkä takia meillä on niin vanhanaikainen ajatus siitä että avioliitto on tavallaan se joka määrittelee onko isä aviomies vai ei

syyskuuta eduskunnalle esityksen joka koskee tasa arvovaltuutetun lapsiasiainvaltuutetun sekä ehdotettujen yhdenvertaisuusvaltuutetun ja yhdenvertaisuus ja tasa arvolautakunnan kokoamista oikeusministeriön hallinnonalalle

no tähän mennessä tilanne nyt on se suomessa että avoliitto on edelleen kahden henkilön tosiasiallinen suhde jolla ei ole tarkkaa alkamis tai päättymishetkeä

kyse on niin sanotusta täydentävästä esityksestä koskien hallituksen esitystä yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

avoliitto ei toisin sanoen käy luotettavasti ilmi meidän väestötietorekisterijärjestelmästämme mihin nykyisen isyysolettaman tiedot perustuvat

mutta tämä laki edelleen täsmentää nykyistä lainsäädäntöä ja siinä on keskeisessä osassa tämä itseidentifikaatio plus se kulttuurikriteeri elikkä on pitänyt ylläpitää sitä kulttuuria ja yhteydenpitoa siihen saamelaiseen kulttuuriin

muutoksia valmisteltaessa olemme ottaneet huomioon myös euroopan neuvoston yleissopimuksen naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi ja ahvenanmaan maakuntapäivien toivomusaloitteen asiasta

viimeksi mainitussa viime keväänä annetussa hallituksen esityksessä ehdotettiin nykyisen vähemmistövaltuutetun viran korvaamista tehtäviltään laaja alaisemmalla yhdenvertaisuusvaltuutetun viralla

tämä on osoittautunut hyvin toimivaksi systeemiksi

kahden henkilön asumistiedoista ei voi vielä tehdä luotettavaa johtopäätöstä yhdelle asuinkumppanille syntyvän lapsen vanhemmuudesta se on nyt aivan selvä asia ja tästä syystä isyyden vahvistaminen tulee edellyttämään jatkossakin osapuolten omaa aktiivisuutta

nykyiset tasa arvolautakunta ja syrjintälautakunta ehdotettiin yhdistettäviksi yhdenvertaisuus ja tasa arvolautakunnaksi

kun puhutaan ryhmähyväksynnästä niin tietenkin on niin että saamelaiskäräjillä on nyt suuri vastuu siinä että uusia säännöksiä sovelletaan niiden tarkoituksen mukaisesti niin että päätökset koetaan saamelaisten keskuudessa oikeudenmukaisina

kyseinen hallituksen esitys tehtiin nykyisten hallinnollisten lähtökohtien pohjalta joten näiden uusien viranomaisten ehdotettiin toimivan sisäministeriön yhteydessä kuten nykyiset vähemmistövaltuutettu ja syrjintälautakunta

ennen nykyisen isyyslain voimaantuloa avioliiton ulkopuolella syntyneet lapset saavat siis esityksen mukaan perintöoikeuden isän puoleisen perittävän jälkeen

toimintaansa edelleen jatkavat tasa arvovaltuutettu ja lapsiasiainvaltuutettu sijaitsevat nykyisin sosiaali ja terveysministeriön yhteydessä

arvoisa puhemies ärade talman

mutta tämä perintöoikeus on kuitenkin rajattu vain niihin tapauksiin joissa isän puoleinen perittävä on ollut elossa silloin kun se kanne jonka seurauksena isyys vahvistetaan on laitettu vireille

sitä muutettaisiin niin että nykyinen säännös pakottamisesta sukupuoliyhteyteen joka monessa mielessä on koettu ongelmallisena kumottaisiin

nyt annetun hallituksen esityksen mukaan nämä erityisvaltuutetut sekä ehdotettu uusi lautakunta koottaisiin siis oikeusministeriön hallinnonalalle

tämä on sen takia että muu ratkaisu tarkoittaisi varovaistenkin arvioiden mukaan useiden satojen jo toimitettujen perinnönjakojen peräyttämistä ja toimittamista uudelleen ja tätä ei olla pidetty mahdollisena eikä järkevänä

sitten tässä on esitetty myös kannanottoja tästä neuvotteluvelvollisuudesta

usein tämän pykälän on sanottu koskevan niin sanottua lievää raiskausta josta termistä viimeistään nyt halutaan päästä eroon

ennen kuin lähden siihen totean vielä että jos olisi niin että tämä lautakunta ei hyväksy sellaista henkilöä saamelaiseksi joka itse kokee että hän täyttää kaikki kriteerit niin hän tietysti voi valittaa siitä ja viimeinen valitusinstanssi on korkein hallinto oikeus

raiskauksen niin sanottua perustekomuotoa lievemmistä teoista rangaistaisiin jatkossa raiskausta koskevan pykälän mukaisesti

esityksen taustalla ovat selvitykset joita oikeusministeri on tehnyt yritysten välisistä maksuajoista yhdessä elinkeinoelämän järjestöjen kanssa

sisäministeriön sosiaali ja terveysministeriön sekä oikeusministeriön lisäksi uudistusta valmistellees sa työryhmässä olivat edustettuina nykyiset valtuutetut ja lautakunnat

jos perittävä oli kanteen vireillepanoaikana elossa lähtökohtana on että lapsen perintöoikeus on sama kuin muillakin rintaperillisillä ellei perittävä ole rajannut sitä eläessään esimerkiksi testamentilla tai muilla oikeustoimilla

ne tukevat julkisuudessakin esitettyjä käsityksiä joiden mukaan yritysten välisissä sopimuksissa on viime aikoina esiintynyt maksuaikojen pidentymistä

värderade talman

sitten tässä on kysytty äitiyttä koskevasta työryhmästä

se työ on vireillä sitä tehdään tiiviisti nyt oikeusministeriössä ja tavoite on edelleen se että työryhmä saa työnsä valmiiksi lokakuun loppuun mennessä jotta me saamme hallituksen esityksen vielä tämän vuoden puolella

sekin tulee myös tästä kansainvälisestä kehityksestä

elikkä velvoite neuvotella alkuperäiskansojen kanssa heitä erityisesti koskevista toimenpiteistä tulee muun muassa ilo sopimuksesta joka suomen on hallitusohjelman mukaan tarkoitus ratifioida mutta myös ykn julistus alkuperäiskansojen oikeuksista painottaa neuvotteluiden käymistä

ärade talman

arvoisa puhemies

kyllähän meillä tässä meidän hyvässä maassamme ja yhteiskunnassamme on muutenkin tämmöinen neuvotteluperiaate yleensä meillä on tapana keskustella niitten kanssa joita päätökset erityisesti koskevat

he ansaitsevat mahdollisuuden opintoihin työhön tai oppisopimuksiin

minun mielestäni on ilman muuta selvä asia että myös näissä saamelaisia koskevissa asioissa pitää tätä neuvottelujärjestelmää voida kehittää

siinä on tilanne se että kun oikeusministeriö pyysi lausuntoja tästä asiasta niin lausuntopalaute oli hyvin hajanaista

ensinnäkin erityisvaltuutettujen tiiviimmän toiminnallisen yhteistyön odotetaan siis tuovan hyötyä esimerkiksi niiden viestintä vaikuttamis ja sidosryhmäyhteistyössä

erityisesti tasa arvovaltuutetun ja ehdotetun yhdenvertaisuusvaltuutetun läheisempi yhteistyö mahdollistaa näiden kooltaan pienten oikeusturvaelinten tehokkaamman toiminnan myös niiden valvontatyössä mistä voi olla hyötyä erityisesti niin sanottua moniperusteista syrjintää koskevissa ta pauksissa

muun muassa mannerheimin lastensuojeluliitto ja jos muistan oikein myös stm ja moni muu taho olivat sitä mieltä että ei pitäisi mennä siihen järjestelmään

siitähän tässä on kysymys ja pyrkimyksestä yhteisymmärrykseen

arvoisa puhemies

nykytilaa jossa pidentyvät maksuajat aiheuttavat vaikeuksia osalle pienistä ja keskisuurista yrityksistä ei kuitenkaan voida pitää tyydyttävänä ottaen erityisesti huomioon pienten ja keskisuurten yritysten merkitys suomen taloudelle ja työllisyydelle

minun mielestäni tämä on asia josta meidän kannattaa keskustella ja kannattaa myös miettiä onko aika esimerkiksi seuraavalla hallituskaudella lähteä säätämään sijaissynnytyksistä

arvoisa puhemies

toiseksi näiden erityisvaltuutettujen ja lautakunnan sijoittaminen yhdelle hallinnonalalle tuo synergiaetuja niiden ministeriötason hallinnointitehtäviin

siitä rangaistaisiin henkilöä joka koskettelemalla tai muulla siihen vakavuudeltaan rinnastettavalla tavalla tekee toiselle henkilölle seksuaalisen teon joka on omiaan loukkaamaan tämän seksuaalista itsemääräämisoikeutta

minijob malli ei ole mikään pysyvä ratkaisu mutta se tarjoaa nuorille mahdollisuuden tähdellisiin tuloihin ja työkokemukseen

sitten voidaan myös vielä kerran painottaa sitä että kun on kyse

voimassa olevassa lainsäädännössä edellytetään nimenomaista sopimista maksuajasta vain poikkeuksellisen pitkien maksuaikojen osalta jolloin maksuehdot eivät välttämättä saa sopimusneuvotteluissa ansaitsemaansa huomiota

kolmanneksi valtuutettujen ja lautakunnan keskittämisellä yhdelle hallinnonalalle selkeytetään ja johdonmukaistetaan ministeriöiden välistä työnjakoa

se tulee lumi tai vaaliluetteloon hyväksytyksi tulemisesta niin kysehän on siitä että saa oikeuden äänestää saamelaiskäräjien vaaleissa ja saa oikeuden osallistua saamelaiskäräjien toimintaan

sitten vielä tästä voimaantulosta

tätä lakia sovelletaan myös silloin kun lapsi on syntynyt ennen tämän lain voimaantuloa jollei toisin säädetä

on luontevaa että nyt kyseessä olevat erityisvaltuutetut ja lautakunta toimivat oikeusministeriön yhteydessä ottaen huomioon niiden toiminnan olennainen kytkeytyminen perus ja ihmisoikeuksiin

lapsen huolto ja tapaamisoikeus ei liity nyt tähän isyyslakipakettiin vaan se on eri asia

nyt ei puhuta siitä että on olkoon kysymys jostain omistusoikeudesta tai poronhoidosta tai oikeudesta kieleen

arvoisa puhemies

lopuksi haluan kiinnittää huomiota siihen että on erityisen tärkeätä turvata puheena olevien valtuutettujen ja lautakuntien toiminnallinen itsenäisyys

är det här verkligen rätt

meillä kaikilla on oikeus kieleen ja omaan kulttuuriimme ja on erittäin hyvä asia että meillä on saamelaisten kielipesätoimintaa ja sitä pitää pitää yllä mutta se ei nyt suoranaisesti liity tähän saamelaiskäräjälakiin eivätkä ne omistusoikeusasiat myöskään liity tähän

se on sitten lakivaliokunnan asia ottaa kantaa siihen mitkä aloitteet yhdistetään tähän isyyslakipakettiin kun valiokunta tämän asian käsittelee

yksi modernin oi keusvaltion keskeisistä piirteistä on lakia valvovien viranomaisten riippumattomuus ja itsenäisyys suhteessa niin lainsäätäjään kuin toimeenpanovaltaankin

en likvärdig möjlighet eller en andra chans kan inte vara beroende av om du är det första eller det andra barnet eller om dina föräldrar är arbetslösa eller ensamförsörjare eller om de har jobb

kaiken kaikkiaan erittäin tervetullut keskustelu erittäin kiva kuulla että suurin osa on hyvin tyytyväisiä ja minä luulen kanssa että suuri osa suomalaisista on hyvin tyytyväisiä tähän

siksi tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan lapsiasiainvaltuutetun itsenäisestä ja riippumattomasta asemasta otettavan nimenomainen säännös lakiin

arvoisa puhemies

ehdotettujen muutosten tarkoitus on korostaa jokaisen ihmisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta

nyt tehdään merkittävä askel eteenpäin lapsen perusoikeuksien puolesta ja myös molempien vanhempien etujen puolesta

meillä on erillinen poronhoitolaki ja meillä on metsähallitus laki ja muu lainsäädäntö joissa nämä asiat tulevat julki

vastaavanlaiset säännökset tasa arvovaltuutetun yhdenvertaisuusvaltuutetun sekä yhdenvertaisuus ja tasa arvolautakunnan itsenäisyydestä ja riippumattomuudesta on sisällytetty jo keväällä annettuun hallituksen esitykseen

muutos on siten omiaan vaikuttamaan yritysten välisiä maksuaikoja lyhentävästi rajoittamatta kuitenkaan yritysten mahdollisuutta tarpeen mukaan sopia haluamansa pituisista maksuajoista

arvoisa puhemies

kiitos

min förhoppning är att ändringarna kommer att ha positiva konsekvenser för jämställdheten mellan könen och i synnerhet för stärkandet av kvinnornas rätttig heter

tämä lakimuutos on tärkeä erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten aseman parantamiseksi ja sitä me tarvitsemme nyt suomessa

kiitos

haluamme että kaikilla yksinhuoltajilla on siedettävä elämä ja haluamme antaa jokaiselle lapselle yhdenvertaisen alun elämään

nyt meillä on sen verran hyvä tilanne että hallituksessa ja hallituksen saamelaisasioiden ministerityöryhmässä on päästy yhteisymmärrykseen

me tarvitsemme yrityksiä jotka voivat hyvin ja uskaltavat myös ottaa uusia työntekijöitä palvelukseen

tämä on askel juuri sitä kohti

siinä myös edelliset hallituspuolueet vasemmistoliitto ja vihreät ottivat aktiivisesti sen verran kuin olivat hallituksessa osaa tähän ja tämän perusteella tilanne on tietysti se että nyt on perustuslakivaliokunnan aika miettiä täyttääkö tämä lainsäädäntö nyt ne vaatimukset mitä meidän perustuslaissamme on

kiitos kiitoksia ministeri henriksson seuraavaksi edust

se on menestys ja tuote josta voimme olla erityisen ylpeitä

monet turvapaikanhakijat jäävät järjestelmän ulkopuolelle

me olemme kuulleet kaikkia tahoja

meidän on myös sanottava se että eihän tämä helppo prosessi ole ollut mutta juuri sen takia olen iloinen siitä että olemme nyt päässeet näin pitkälle

värderade talman arvoisa puhemies

toivoisin että nyt kun menemme eteenpäin keskusteluissa katsoisimme mitä tämä laki todella pitää sisällään ja mitä se ei pidä sisällään emmekä mene sitten arvioimaan sitä niin että nyt tulee enemmänkin poissulkevia sääntöjä koska näin ei ole

arvoisa puhemies

tässä vaiheessa haluan kiittää tähänastisesta keskustelusta ja toivon myös että perustuslakivaliokunta ottaa sen ajan minkä perustuslakivaliokunta tarvitsee tämän tärkeän lain eteenpäinviemiseksi

det behöver inte nödvändigtvis handla om skor men det ska handla om att varje barn har rätt till trygghet och till skola